arvoisa puhemies

näidenkin tulevaisuuden haasteiden vuoksi politiikassa tulee ottaa huomioon se että suomalainen maa ja elintarviketalous on riippuvainen ulkomaisista tuotantopanoksista kuten polttoaineista kemikaaleista lannoitteista valkuaisrehuista ja työvoimasta

meidän pitää siis olla myös verotuksen kautta tukemassa suomalaista maa ja elintarviketaloutta

kustannuspaineet alkutuotannossa ja elintarviketeollisuudessa eivät saa vaarantaa vuosikymmenten aikana ansaittua laadukasta elintarviketurvallisuustasoamme

tietysti me tarvitsemme sellaisia toimenpiteitä kun olemme sukeltamassa lamaan jotka elvyttävät yritystoimintaa ja nämä veroratkaisut ovat hyvin merkittävässä osassa

niin kuin täällä useat edustajat ovat todenneet ennen kaikkea toiminimet kommandiittiyhtiöt avoimet yhtiöt henkilöyhtiöt jäävät näissä ratkaisuissa aivan mopen osalle

minä haluan liikennepuolen asioihin muutamaan ottaa kantaa ennen kaikkea näihin määrärahoihin että hallituksen esittämät rahat ovat erittäin pieniä roposia mitä siinä on

kun ajattelemme että meillä on tehty raskaan liikenteen massoista ja mitoista päätöksiä ja meidän tiestömme on erittäin huonossa kunnossa sillat ja alempi tieverkko niin tänne olisi todella tarvittu niitä toimenpiteitä

myös korjausvelka on erittäin suuri ja tästä syystä se olisi ollut auttamassa että tälle puolelle olisi näitä panostuksia laitettu

sitten otan lopuksi vielä tuohon omaishoidon tuki asiaan että myös siinä asiassa on esitetty että omaishoidon tuki pikkuhiljaa ainakin otettaisiin harkintaan ja ruvettaisiin siirtämään kelalle koska tämä on merkittävä menoerä

tämä olisi yksi vaihtoehto siihen ja loisi myös sitä yhteneväisyyttä koko valtakunnassa koska nyt se on kuntien harkinnassa ja käytännöt ovat jokaisessa kunnassa vähän erityyppiset niin myös tällä tavalla tätä asiaa vietäisiin eteenpäin

arvoisa puhemies

täytyy ensiksi todeta että on ilo kuulla että täällä edustajakollegat laidalta ja toiselta ovat vahvasti tukemassa mutta täytyy myös sitten todeta että missä eu siellä ongelma koska sieltähän tämä on tullut ja nyt on hallituksen esiteltävä ja näin toteutettava suomen juttua

kun nimenomaan tästä ammattipätevyydestä oli kysymys niin edellinen eduskuntahan eun tuomana direktiivinä käsitteli sitä ja siinähän oli tämä siirtymäaika olemassa ja siinä vaiheessa tietysti meillä olisi kansallisella tasolla ollut mahdollista vaikuttaa että siitä olisi tehty niin sanotusti jouhevampi kuin mitä tällä hetkellä se on

meillä on perustuslaki olemassa ja se antaa yrittämisen vapauden tässä maassa mutta sitten tämä direktiivi kumoaa tämän homman

eli siinäkin suhteessa tässä on hyvät perusteet tälle

lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemästoista sijan voimin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

kreikan kolmannen tukipaketin mielenkiintoisin seikka ei löydy tästä tiedonannosta vaan pian tänne salikäsittelyyn tulevasta lisätalousarviosta

momentin ilmestyminen budjettiimme on osa viime marraskuussa sovittua kreikan lainaohjelman muutosta jossa ekpn omistamien kreikan valtion velkakirjojen tuotot päätettiin antaa kreikalle

käytännössä tämä päätös tarkoittaa sitä että ensin suomen pankki maksaa suomen valtiolle osuutemme ekpn hallussa olevien kreikan velkakirjojen tuotosta ja sitten me siirrämme saman rahamäärän heti kreikalle

on ymmärrettävä että meillä on ajoaikajärjestelmät olemassa ja niitä seurataan meillä piirtureilla ja muilla mutta sitten kun seurataan tätä muuta vapaata niin se on selvä että tämä on

hallituspuolueiden ykkösargumentti on ollut että emme ole lapioineet euroakaan kreikkaan sillä olemme antaneet vain lainaa ja takauksia

se on hieno asia

tietysti se on pitkälti meistä itsestä kiinni

toivotaan että ministeri ponnistelee ja vie asiaa myönteisesti eteenpäin

mutta nyt meneillään olevasta valtiontukiuudistuksesta voidaan mainita hyvin huonona esimerkkinä juuri se että uudistus ei mahdollista esityksen mukaan tukea niin sanotulle alkutuotannolle laisinkaan

tämä ei myöskään ole mikään tekninen pikku yksityiskohta sillä olemme kantaneet ekpn hallussa olevien kreikka lainojen riskin joten meille kuuluu myös tuotto

mielestäni on äärimmäisen tärkeää muistaa lähtökohta että viljelijät ja muut maaseudun tuottajat ovat juuri pienyrittäjiä maamme parhaimmasta päästä

kriisimaiden maksuaikoja pidennettiin näillä päätöksillä tuntuvasti

hallitus yrittää naamioida kotihoidon tuen uudistusta tasa arvokysymykseksi jakamalla tuen isän ja äidin kesken mutta tosiasiassa kyseessä on puhdas leikkaus eikä asialla ole mitään tekemistä tasa arvon kanssa

eurokriisi on pikkuhiljaa leviämässä reunoilta ytimeen sillä ranskan hollannin belgian ja ikävä kyllä myös suomen taloudet yskivät nyt aika pahasti

eurokriisi ei siis ole mihinkään hävinnyt vaikka ekpn toimet ovatkin rauhoittaneet rahoitusmarkkinoita ja tiputtaneet kriisimaiden lainakorkoja

tämä on perheiden itsemääräämisoikeuteen puuttumista

reaalita lous on kaikissa kriisimaissa oikeastaan irlantia lukuun ottamatta edelleen erittäin heikossa kunnossa ja irlanninkin tapauksessa on parempi puhua talouden stabilisoitumisesta kuin todellisesta käännöksestä

arvoisa puhemies

lapsi on siunaus jokaiselle vanhemmalle ja se on sekä perheen lapsen itsensä ja kuntienkin etu että varsinkin pikkulapsia hoidetaan kotona mahdollisimman pitkään

talouden lähiajan näkymät ovat viime aikoina heikentyneet etenkin portugalissa italiassa ja espanjassa

ensiksi on ihan mielenkiintoista ja ilo kuulla että hallituspuolueiden sisällä on vahvaa tahtotilaa siihen että uudistus ja lpn lakkautus on pysäytettävä

totta on myös se että kotihoidon tuen leikkaus tulee kohdistumaan etenkin pienituloisiin perheisiin sillä tutkimuksien mukaan kaikista eniten tienaavat ja korkeimmin koulutetut harvoin jäävät kotihoidon tuelle

arvoisa puhemies

lopuksi kannatan hallitukselle epäluottamuslause esitystä jonka edustaja eerola teki

jo tuolla debatin aikana käytin juuri puheenvuoron että itse en jaksa ymmärtää näitä säästöjä mitä tästä olisi syntymässä jos lp lakkautetaan ja sitten nämä lpn toiminnot siirretään paikallispoliisille

kun mietimme sitä että meillä on esimerkiksi harmaan talouden asioita kovasti painotettu niin me tarvitsemme nimenomaan tiellä pätevää ammattiporukkaa joka on ottamassa tiukasti kantaa tähän ja sitä että valvonta toimii näissä asioissa

myös tämä on tuomassa meille uusia uhkakuvia ja silloin tarvitaan ennen kaikkea tieliikenteen puolella sitä lpn ammattitaitoa mitä on olemassa

täällä on liikennepsykologi ottanut kantaa myös tähän lpn lakkautukseen emeritusprofessori esko keskinen ja hän epäilee erittäin paljon sitä syntyykö tästä näitä todellisia säästöjä

perhepolitiikan tulisi olla kestävää ja pitkäjänteistä sellaista joka loisi perheen perustajille luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen eikä tällaista kylmää hyvinvointietuisuuksista nipistämistä

hän tuo vielä julki että lp on arvostettu myös euroopan laajuisesti

kaiken tämän lisäksi täytyy vielä sanoa että kotihoidon tuen uudistuksesta saadut säästöt ovat vain roposia kestävyysvajeeseemme nähden ja valtiovarainministeriön omienkin tutkimusten mukaan tästä saadut säästöt jäävät todennäköisesti arvioitua pienemmiksi

keskinen kummeksuukin että lpn lakkauttamista puoltavissa toimenpiteissä ei ole riittävästi otettu huomioon millä tavalla lp on yhteistoiminnassa vaikuttanut juuri eurooppalaisiin kanssaveljiin

eussa raskas liikenne on merkittävä eri maita yhdistävä tekijä ja tämän liikenteen valvontaan liittyy paljon kysymyksiä jotka ovat hyvin moninaisia

arvoisa puhemies

tässä ei ole kyse pelkästään nopeusvalvonnasta vaan euroopan liikennepoliisit tekevät tispol järjestössä runsaasti yhteistyötä ja tätä kehitetään jatkuvasti

turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta käy ilmi se ilahduttava asia että suomi huolehtii jatkossakin itse omasta puolustuksestaan

tämä on ilahduttavaa etenkin siksi että euroopan unionilla ei ole kunnollista yhtenäistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa eikä se muutoinkaan täytä puolustusliitolle tyypillisiä ominaisuuksia

eu ei ole puolustusyhteisö eikä siitä sellaista tulekaan sillä suurin osa eu maista haluaa jättää puolustamisen natolle

arvoisa puhemies

mistä kunnat nämä rahat saavat

realismia on kuitenkin se että norja tanska ja islanti ovat nato maita joten käytännössä vain suomi ja ruotsi voisivat tehdä syvemmälle menevää puolustusyhteistyötä

arvoisa puhemies

sokerina pohjalla on uhkakuva siitä että hallitus saattaa todennäköisesti myös rajoittaa vanhempien oikeutta hoitovapaaseen

suomen etu on pysytellä maailman suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella eikä tämä onnistu mikäli olisimme naton jäsen

lopuksi kannatan edustaja vehviläisen tekemää epäluottamuslausetta

suomi tarvitsee kuitenkin kansainvälistä yhteistyötä yhä enenevissä määrin jatkossakin mutta meidän tulee suhtautua siihen käytännönläheisesti ja etenkin etujemme mukaisesti

pohjoismaisesta yhteistyöstä on hyötyä etenkin harjoitusten koulutuksen ja hankintojen osalta

perussuomalaiset katsovat että suomen turvallisuutta edistää yhdistyneiden kansakuntien ja kansainvälisen oikeuden korostus valtioiden välisissä suhteissa ja että osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan on osa suomen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa

tämän päivän uhkia ovat kansainväliset konfliktit terrorismi energiateollisuuden haavoittuvuus ilmaston muuttuminen maailmantalous sekä kybertilan häiriöt

suomikin on joutunut jo kyberhyökkäyksen kohteeksi

tietoverkkoturvallisuus on lähellä jokaisen meidän arkipäiväisiä toimintoja jotka laaja kyberhyökkäys voisi lamaannuttaa hyvinkin nopeasti

tietysti jos olisi entuudellaan pidetty se olisi ollut vielä parempi mutta tämä on kuitenkin siinä hallituksen alkuperäisessä esityksessä jossa se olisi kokonaan poistunut kohtuullinen

kyberuhkissa piileekin uudenlainen sodankäynnin mahdollisuus

sitten kun ajattelemme mitkä vaikutukset tällä on alan toimijoihin ennen kaikkea kaluston suhteen se olisi selvää ollut että kalusto olisi varmasti sitten kun tämä vero olisi poistunut vanhentunut ja sillä tavalla kaluston kuntotaso alentunut

näenkin sen erittäin positiivisena asiana että suomeen perustetaan viranomaisia elinkeinoelämää ja muita toimijoita palveleva kansallinen kyberturvallisuuskeskus

samoin tähän luvan vapautusasiaan kun mietitään nimenomaan haja asutusalueita

jos ei velvoitetta ole siellä asemapaikalla täysin vapautetaan niin kyllä palvelut sieltä sivualueilta sen jälkeen loppuvat se on selvä koska ala on erittäin kovasti kilpailtu ja siellä täytyy sitten jo muutakin elinkeinoa harjoittaa kun ollaan maaseudulla tätä alaa pyörittämässä

arvoisa puhemies

se on vain yksi osa vientiteollisuudelle ennen kaikkea energian hinta ratkaisee näissä asioissa ja hallitus on esittämässä sinne lisäyksiä

arvoisa puhemies

omaishoito on erittäin merkittävä hoitomuoto

arvoisa puhemies

hallitus leikkaa myös muusta kuin lapsilisistä

siellä ovat asuntolainojen korkovähennykset työmatkakulujen vähennykset kiinteistöverossa tapahtuvat muutokset autovero sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut

arvoisa puhemies

nämä vaikuttavat lapsiperheisiin riippuen lapsiperheen koosta kuukausitasolla kymmenillä euroilla ja vuositasolla sadoilla euroilla

kun täällä on puhuttu myös siitä mistä ottaa näitä asioita pois niin esimerkiksi lapsilisien leikkauksesta olisi voitu luopua kokonaisuudessaan jos kotihoidon tuen jakamisesta vanhempien kesken olisi luovuttu

valiokunnan vastalauseessa on todettu

poliisilaitosten määrän vähentäminen kasvattaa alueita tavalla joka johtaa poliisipalveluiden keskittymiseen

siinä suhteessa kun mietitään tämä verotuksen poisto juuri tästä omaishoidon tuesta on hyvin perusteltua

kuluvalla vaalikaudella puolustusvoimissa sekä rajavartiolaitoksessa jo päätetyt saneeraukset heikentävät mahdollisuuksia tehdä viranomaisyhteistyötä erityisesti harvan asutuksen alueella

on minun mielestäni suuri vääryys että tätä rapsutellaan tässä ja siinä mielessä edustaja heikkilän tekemä lakiehdotusmuutos on erittäin kannatettava ja toivotaan että tämä herättää laajasti myös laajemmalla mielenkiintoa ja tukea tälle asialle

siitä syystä näkisin että kyllä tätä asiaa täytyisi todella miettiä vielä kertaalleen ja kun täällä suuressa salissa äänestetään silloin laittaa tämä omantunnon kysymykseksi miten nämä asiat ovat koska lp on tehnyt niin merkittävää työtä

en huomannut kuin vasta lopputuntien vaiheina että edustaja suutari oli tehnyt todella hyvän aloitteen ja siinä on useita muitakin edustajia mukana

kun mietimme todella että raskaalla puolella massat ja mitat muuttuvat ja sitten kabotaasiliikenne vapautuu muutamien vuosien sisällä niin tämä laittaa suuria haasteita ja silloin tarvitaan ennen kaikkea sitä valvontaa

nyt on se pelkotila että kun lp sulautetaan paikalliseen niin tosissaan vaikka siellä nyt on perusteluita että pidetään näistä tehtävistä huoli että liikennevalvonta säilyy vahvasti mukana niin epäilys on suuri että näin ei tule tapahtumaan

toivotaan että kun tämä on vielä hallituspuolueen edustajan alulle laittama ja hallituksella on valta tässä maassa niin tämä todella etenee

tämä on tervehdyttämässä näitä asioita ja niin kuin tuossa totesin kun on puhuttu niistä rakenteiden purusta niin tämä on niitä parhaita toimenpiteitä sille

arvoisa herra puhemies

edustaja katajan tekemä esitys on erittäin hyvä ja olen yksi sen allekirjoittaja

täällä on käytetty laajasti erittäin hyviä puheenvuoroja tuotu näitä ongelmia esille ja tietysti peruslähtökohtahan johtuu siitä että perustoimeentulon varassa olevien ihmisten tulotaso on liian alhainen ja he sitten hakevat näitä lisävippejä ja näin ollen sanotaan nämä vippifirmat käyttävät häikäilemättömästi niiden ihmisten hätää hyväkseen joilla luottotiedot ovat kunnossa ja sen tautta kun me kansanedustat säädämme lakeja ja teemme töitä täällä minä näkisin erittäin suureksi tekijäksi sen että edistäisimme suomalaista yrittäjyyttä loisimme uutta työtä tähän yhteiskuntaan helpottaisimme yrittäjien välillisiä kuluja jolloin syntyisi uusia työpaikkoja ja kansalaisten ostovoima lisääntyisi

arvoisa puhemies

edustaja vähämäki esittelikin perussuomalaisten vastalauseen

tällä hetkellä meille tuodaan lähes tämän edestä energiaa ulkomailta kun meillä olisi mahdollista myös käyttää kotimaisia energiatuotteita niin turvetta kuin puuta ja on täyttä järjettömyyttä että kotimaista energiantuotantoa sitten rankaistaan verotuksella ja tehdään ulkolaiseen verrattuna kilpailukyvyttömäksi

silloin ei tarvitsisi päätyä näihin ratkaisuihin kun toimeentulo on alhainen että on pikavippiä pyydeltävä ja näiden pikavippifirmojen kautta pelattava tätä tilannetta

arvoisa puhemies

varmasti tarvitsemme uudistuksia siitä olemme kaikki täällä yhtä mieltä

tärkeintä on tietenkin että perusterveydenhuolto toimii siellä on riittävästi lääkäreitä ja hoitajia

tähän on laitettava sulku

se olisi pitänyt laittaa jo vuosia taaksepäin ja sillä tavalla toivon että kun hallituspuolueen edustaja on ensimmäisenä tässä niin tämä asia myös menee eteenpäin

mutta lähinnä huoli on itse kun olen kuljetusalan yrittäjä kuljetuselinkeinon toiminnasta tässä maassa

sitten tietysti ihmetyttää nyt tässä hallituksen esityksessä tämä sairaanhoitopiirien lakkauttaminen kun miettii että meillä erikoissairaanhoito toimii erittäin hyvin koko valtakunnan alueella

arvoisa puhemies

se on tärkeä

ellei kuljetuselinkeinomme toimi emme pysty raaka aineita viemään jalostettavaksi emmekä jalostettua tuotetta takaisin markkinoille

esimerkiksi omassakin maakunnassani tämä toimenpide ihmetyttää miksi tätä ollaan sitten alas ajamassa ja tällä tavalla sekoittamassa tätä pakkaa näissä asioissa

itse olen myös tehnyt talousarvioaloitteita oman maakuntani alueelle ja niistä mainitsen ne jotka olen tehnyt

tietysti tämä vaikuttaa myös kotimaiseen kysyntään siihen että tuote on kansalaisille ostovaiheessa kilpailukykyinen ja se edistää myös tätä että sisämarkkinat meillä pyörivät

liperissä sijaitseva siikakoskentie on yleisesti ottaen erittäin heikkokuntoinen ja lisäksi routavauriot ovat jättäneet pysyvästi jälkensä tiehen

esimerkiksi puurekat oikaisevat siikakoskentien kautta valtatielle

sitten viimeisenä määrärahan osoittaminen pampalon kaivoksen liikenneyhteyksiin

kaivosalueelle on rakennettu rikastamo murskaamo rikastushiekka alue rikastamomurskaamo

arvoisa puhemies

kun lapsilisään kohdistetaan säästötoimi ei voida täysin välttyä sen kielteisiltä lapsivaikutuksilta sen tähden että lapsilisään kohdistuva säästötoimi väistämättä lisää vähintään jonkin lapsiperheryhmän lapsiköyhyyttä

lapsivaikutusten arviointia on tehty siitä lähtökohdasta miten säästö tulee toteuttaa jotta sillä on mahdollisimman vähäiset vaikutukset lapsiköyhyyden kasvuun ja sitä kautta lasten elämään ja asemaan yhteiskunnassa

erityistä huomiota on kiinnitetty siihen mikä vaihtoehto turvaa jo nyt heikommassa asemassa olevien lasten yksinhuoltajaperheet ja monilapsiset perheet aseman näissä asioissa